erityisen vakavana ja moitittavana alipalkkausta on pidettävä silloin kun siihen liittyy heikommassa asemassa olevan hyväksikäyttöä tällöin saatetaan lähestyä jopa ihmiskaupan tunnusmerkistöä

on nyt toivottavaa että kun tämä lakiehdotus lähtee valiokuntiin myös hallituspuolueiden edustajat ovat tukemassa koska tämä on oikean suuntaista että päästään tästäpä

pöydällepanoa varten esitellään päiväys neljäs asiat poimi neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmastoista yhdeksättä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen h

eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina kolmastoista yhdeksättä kaksituhattakolmetoista kello kolmetoista

arvoisa puhemies

tietysti kun nyt käsittelyssä on tämä perustuslain kohta jossa vaalipiirien lukumäärästä käydään keskustelua niin yksi asia mikä on merkittävä asia vaikuttaa siihen mitenkä väestö on jakaantunut meillä tässä maassa

kun hän puhui tuossa mitenkä teollisuuden energian hankintahinnat ovat korkeat niin olisin kysynyt häneltä kun kuljetukset vaikuttavat tähän asiaan erittäin merkittävästi että joko on suunnitteilla että kuljetusyrittäjille ollaan ottamassa käytäntöön tämä polttoaineen veronpalautusjärjestelmä joka olisi selvästi helpottamassa tätä tilannetta

tietysti vuosien varrella sanotaan pohjoinen ja itä suomi ovat menettäneet asukkaita suuressa määrin etelä suomelle ja näin ollen etelä suomeen on tullut sitten keskittymää ja myös edustajien määrä on lisääntynyt huomattavasti

tietysti hallitus teki veroratkaisuja mutta siinä huomioitiin osakeyhtiöt ja suuret yrittäjät

kun ajatellaan että meillä on kuitenkin suuri määrä avoimia kommandiittiyhtiötoiminimiä ja heidän kohdallaan tässä kehysriihessä ei kyllä tullut vastaantuloa niin ovatko vielä tarkkailun alla nämä asiat ja tehdäänkö jotain koska nämä ovat merkittävä työllistävä joukko

kun nyt ajattelemme että hallitus on ollut kolmikannassa mukana ja suurta palkkasopua neuvottelemassa ja siinä on pyydetty tavan duunarille sitä vastaantuloa ja malttia niin tämä olisi sellaista oikeansuuntaista työtä

mutta tietysti on puhuttu paljon tästä piilevästä äänikynnyksestä ja siinä suhteessa silloin ollaan näitä vaalialueita tarkastelemassa olisi mietittävä erittäin tarkasti sitä millä tavalla pystyttäisiin näillä harvaan asutuilla alueilla sitten näiltä suurilta tiheyksiltä siirtämään sitä suhteellisuutta sinne harvaan asutuille alueille

arvoisa puhemies

näin ollen näkisin että kun esimerkiksi uusimaa nyt on kasvanut erittäin vahvasti uusimaa täytyisi pilkkoa kahtia ja sitten tällä tasausjärjestelmällä antaa esimerkiksi lappiin lisäedustusta samoin voisi olla tämän itä suomen alueen osalta jolta itse tulen näissä asioissa

kun tuossa äskeisessä edustaja kokon puheenvuorossa mainittiin puoluetuki niin kannattaa muistaa mitä tapahtui viime joulukuussa eduskunnan äänestyksessä

on merkittävää seurata nyt kun täällä tehtiin kuitenkin tämän kauden aikana näihin vaalipiireihin muutoksia ja esimerkiksi meidän alueella itä ja pohjois savo ja pohjois karjala yhdistettiin että mitenkä tämä nyt toimii sitten tulevissa vaaleissa ja miten tämä alueellinen näkökulma tässä huomioidaan

kun mietimme sitten ehdokasasettelua niin tässä joutuvat kyllä välttämättä sanotaan asutuskeskukset ja harvaan asuttu alue eriarvoiseen asemaan

tässä haluan muistuttaa edustajaa siitä että perussuomalaisia oli joulukuussa pikkasen erilainen määrä täällä ja erilaiset asiat silloin käsittelyssä

sanotaan se on entistä enemmän keskittämässä näitä toimintoja

arvoisa puhemies

siinä suhteessa olisi erittäin järkevää että vielä tarkasteltaisiin näitä asioita ja palautettaisiin tämäkin asia uudelleen valmisteluun

yleisesti ottaen uudistus on suhtkoht mukavasti lähtenyt käyntiin mutta tietysti siellä on ongelmia

aluehallintouudistuksessa omaksuttuun ratkaisuun sijoittaa ympäristöluvat aluehallintovirastoihin ja lupiin liittyvä ympäristövalvonta ely keskuksiin on selonteon valmisteluun liittyvässä kyselyssä suhtauduttu varsin kriittisesti

organisointien tapaan kantaa ottaneista vastaajista enemmistö katsoo että nämä lupatehtävät tulisi koota samaan organisaatioon

tämä perusajatus on tietysti aivan oikea tässä mutta minä ihmettelen samalla tavalla kuin edustaja kivelä minkä tautta tästä nyt on autot ja peräkärryt jätettävä sitten tämän ulkopuolelle

arvoisa puheenjohtaja

minun mielestäni trafilla on sitä osaamista ja tietoa siinä ja siinä suhteessa olisi nyt asia kertaheitolla laitettava järjestykseen

kyllä minuakin ihmetyttää jos meillä perustuslaki takaa yrittämisen ja elinkeinon vapauden ja sitten eusta meille tulee joku direktiivi joka kumoaa tämän asian ja sitä lähdetään noudattamaan

toivonkin että tätä asiaa vielä tarkasteltaisiin ja ministeri perehtyisi oikein perinpohjaisesti kävisi keskusteluja tämän asian johdosta

taksoitus ja muut asiat ovat tässä maassa niin tiukkoja ja kilpailu on osittain epätervettä ja se silloin sanelee sen yrittäjän panoksen siinä yrityksessä

sieltä löytyy tapahtumat aivan tarkalleen mitä siellä on kun täällä puhuttiin muun muassa että odotellaan sellaisia piirtureita tähän seikkaan

se olisi hienoa mutta kun olemme vapaassa järjestelmässä vapaassa taloudessa niin kilpailu näitä asioita pyörittää ja siellä joutuu kyllä yrittäjä sitten ponnistelemaan kovasti näiden asioiden puolella

myös uskon että työsuojelupuolella ellei sinne riittävästi resursseja lisätä tätä asiaa ei pystytä millään tavalla kontrolloimaan ja sen tautta näkisin että todella vielä täytyisi harkita tarkkaan näitä asioita ja käydä eun kanssa näitä neuvonpitoja mitenkä nämä systeemit pyörivät

arvoisa puheenjohtaja

todella meillä bioenergian kautta on erittäin hyvät mahdollisuudet ennen kaikkea kehittyneillä alueilla eli itä ja pohjois suomessa

mutta tietysti meillä on sitten tässä myös byrokratiaa olemassa joka näiden turvesoiden lupien osalta heikentää tätä tilannetta ja näistä nämä kaikki täytyisi purkaa että me saamme ja sillä tavalla myös tänne maakuntaan tulee sitä työtä ja verotuloja ja se on viemässä niitä alueita eteenpäin

arvoisa puhemies

on ollut mielenkiintoista seurata tätä keskustelua

kyllä tämä on todella terveen järjen vastaista ja voidaan sanoa että tässä kyllä ammutaan omaan jalkaan

on totta että arvonlisävero on tasavero ja ennen kaikkea se on kohdistumassa pieniin yksin yrittäviin yrittäjiin

mietitään vaikka parturielinkeinoa

me tarvitsemme yrittäjiä tässä maassa he ovat tämän yhteiskunnan selkäranka

arvoisa puhemies

kilometrivero olisi vuosittaisilta perimiskustannuksiltaan jopa kymmeniä kertoja kalliimpi vero periä kuin mikään nykyisistä liikenteeltä perittävistä veroista

polttoainevero on nykyliikenteen veroista edullisin perittävä

arvoisa puhemies

kannatan edustaja tolppasen tekemää esitystä vaikka itse on ole tupakkamies enkä tupakoinnin kannattaja mutta edustaja tolppanen perusteli näitä asioita erittäin perusteellisesti

on todella ymmärrettävää että tämä alhaisemman tason väestö työttömät pieneläkeläiset ja muut jotka tupakoivat käyttää ennen kaikkea juuri tätä sätkää ja kääretupakkaa ja näille sillä on merkitystä sillä tavalla

toisaalta esityksessä kohtuuttoman veron kouriin joutuvat syrjäseudulla pitkien etäisyyksien maakunnissa asuvat julkisen liikenteen ulottumattomissa olevat kansalaiset

arvoisa puhemies

myös omasta puolestani kiitos ministeri viitaselle

miten ministeri aikoo turvata sen että kansalaiset eivät joudu epätasa arvoiseen asemaan kilometriveron maksuvyöhykkeitä muodostettaessa

toisaalta sitten kun mietitään että kansalaisaloitteella kansalaiset ovat olleet aktiivisia tässä asiassa ennen kaikkea juuri omakotiasujat heidän ääntänsä on kuunneltava ja kun on huomattu että nykyisessä laissa on näitä epäkohtia jotka laittavat juuri ennen kaikkea uudemmat ja sitten vanhemmat talonomistajat epätasa arvoon niin silloin on tehtävä korjauksia näihin asioihin

toivotaan että valiokunta ottaa tämän aloitteen vakavasti ja lähtee viemään sitä eteenpäin ja saadaan korjauksia näihin epäkohtiin

arvoisa puhemies

laajakaista on erittäin tärkeä ja nimenomaan haja asutusalueilla ja siellä kun tietysti eivät markkinavoimat näitä hommia hoitele niin silloin tarvitaan tätä yhteistä vastuuta

kansalaisia pitäisi tukea digitaalisten palveluiden käyttöön esimerkiksi tukemalla kotona tapahtuvaa palvelukäyttöä hyväksymällä kotitalousvähennyksen piiriin myös laajakaistan hankinnan kuluja

siellä pitäisi näitä asioita edistää ja mikä tärkeintä tietysti haja asutusalueilla kun mietitään että ihmiset pystyvät siellä toimimaan ja muuta kun on meillä tehokas verkko niin työuria pitäisi myös leventää eli tukea ihmisiä tekemään useita töitä yhtä aikaa esimerkiksi uudistamalla verokorttijärjestelmää tai tukemalla pienyrittäjyyttä korottamalla arvonlisäverottomuuden alarajaa ja keventämällä pienten yritysten eläke ja muita pakollisia rasitteita

moni työllistää itsensä jo nyt ja tulevaisuudessa tarjoamalla erilaisia palveluita verkon kautta ja tätä kehitystä pitäisi edistää

siinä suhteessa ihmettelen sitä että kun hallitus on ohjelmissaan vahvasti puolustanut yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja niin kyllä näillä toimenpiteillä tehdään päinvastaista toimintaa ja siellä on työpaikkoja häviämässä ja edelleen kansalaisille ja valtiolle tulemassa lisäkustannuksia

arvoisa puhemies

myös minä olen niin kuin useampi edustaja täällä on ollut huolestunut siitä että kivihiiltä kärrätään tuolta ulkomailta tänne meille ja vastaavasti kun meillä on kotimaista puuta ja turvetta olemassa tätä ei sitten oikealla tavalla osata tehdä

tässä tarvitaan tukipolitiikkaa tarvitaan myös veroratkaisuja ja ennen kaikkea turpeen osalta tämä luvitushomma on laitettava järjestykseen

on aivan oikein että perussuomalaiset ja keskusta ovat siellä valtiovaroissa tehneet eriävän mielipiteen ja vastustavat tätä asiaa

näillä kummallakin energiamuodolla on erittäin työllistävä vaikutus ja myös omavaraisuusaste huomioon ottaen se on hyvin merkittävää tässä hommassa

omistajaohjauksessa ja valtion roolissa valtion on kannettava vastuu ja valtiolla on osaomisteinen kuljetusliike joka härskillä tavalla on sotkemassa markkinoita

arvoisa puhemies

vielä se tosiasia että tämän seurauksena yksityiset yritykset menevät konkurssiin ja näin katoaa myös työpaikkoja erittäin paljon mutta valtio omisteinen ei mene konkurssiin sillä sen tappioiden takaajana olemme aina me veronmaksajat

edustaja hänninen on puuttunut aivan oikeaan asiaan

todella erittäin hyvä lakimuutosesitys siihen että nyt jatkossa tätä ei sitten toimeentulotuessa huomioitaisi tulona vaan tämä olisi ihan semmoinen myönteinen asia

se on selvä että maaseudun asuttuna pitäminen vaatii kyllä tehokasta aluepolitiikkaa

suurimpia ongelmiahan tietysti on maaseudulla se että vaikka maanviljelys antaa työtä myös muita työmahdollisuuksia sinne täytyisi järjestellä ja silloin tarvitaan juuri sitä aluepolitiikkaa

tietysti myös sitten luvitus ja lainsäädäntöasioissa tulee niin sanotusti tämä terveen maalaisjärjen käyttö sitä tarvitaan eikä jonninjoutavaa byrokratiaa ja jäykkyyksiä

nyt kun ajattelee aikoja taaksepäin ja tätä hetkeä niin kyllä tiestön osalta esimerkiksi alempi tieverkko on erittäin kurjassa kunnossa näin ollen sille puolelle niitä panostuksia

silloin maaseutu pystyy kilpailemaan myös asutuskeskusten kanssa asioista

hallitus on hehkuttanut kovasti että kuntia yhdistäen tehdään vahvoja kuntia mutta meillä pohjois karjalassa saisi pistää vaikka koko pohjois karjalan yhteen niin taloudellisesti niistä ei tulisi vahvoja koska ne ovat taloudellisesti erittäin heikosti voivia kuntia

tämä asia ihmetyttää

niin kuin oikeuskansleri on todennut sote uudistus ja kuntauudistusvalmistelu erikseen vaikeuttaa tätä tilannetta näissä asioissa

arvoisa puhemies

me tarvitsemme enemmän tasa arvoa koko valtakunnan alueella niin että äänikynnykset eivät eri laidoilla ole erilaiset ja ennen kaikkea meillä siellä itä suomessa pohjois karjalakin on kuulunut niihin vaalipiireihin joissa piilevä äänikynnys on ollut korkein lapin ja etelä savon seurauksena

arvoisa puhemies

täällä on käytetty erittäin monta puheenvuoroa joissa on kritisoitu tätä hallituksen esitystä jossa vaaliasiat uudistetaan

haluan tarkastella tätä vaalilain vaalipiiriuudistusta lähinnä oman maakuntani kannalta ja näen että nyt ei riittävästi ole harkintaa ollut siinä kun itäinen suomi on pilkottu

tietysti itä suomen osalta tämä korjaantuu mutta se jättää sielläkin ongelmia kun ajattelemme että pohjois savosta ja pohjois karjalasta muodostetaan oma alue ja sitten etelä savosta ja kymestä eri alue

etelä savo on siirretty tuohon kymen vaalipiiriin ja sitten pohjois savo ja pohjois karjala muodostavat yhteisen alueen

arvoisa puhemies

kannatan ensiksi tuota edustaja kettusen hylkäysesitystä

olen varmasti tässä salissa ainut käytännön kuljetusalan yrittäjä ja tiedän kuljetusyritysten vaikeudet ja näin raju dieselin veronkorotus aiheuttaa kyllä ennen kaikkea pienille yrityksille kuolemia ja tekee lisää tähän maahan työttömyyttä

jos kerta mennään näihin uudistuksiin ja siinä mielessä olen myönteinen sille koko itä suomi olisi pitänyt huomioida tässä koska siellä tehdään myös maakuntaliittojen ja yhteistoimintaelinten kesken hyvää yhteistyötä ja yhteisesti viedään itä suomen asioita eteenpäin niin että tämä ratkaisu olisi myönteinen mutta ihmetyttää että hallituksessa yksi puolue on voinut niin suuren aseman saada että se on laittanut päähallituspuolueet aivan nöyrästi nurkkaan ja tulos on näkyvissä

niin kuin on käynyt ilmi alueet kasvavat kampanjoiden hinta nousee ja myös demokratia ehdokkaiden määrän osalta supistuu huomattavasti

hallitus on aivan oikeasti puhunut kilpailukyvystä ja uusista työpaikoista ja koulutus kuuluu siihen osaan

suuremmat yhtiöthän pärjäävät

niillä on sopimuksissaan klausuuli joka automaattisesti nostaa niiden kuljetushintoja ja tällä taas on seurausta kaikkiin hintoihin

eilen me pohjois karjalan edustajat vierailimme tuolla kauppakamarin tilaisuudessa ja siellä kävi ilmi että ennen kaikkea ammatillisella ja aikuiskoulutuspuolella kaivattaisiin niitä aloituspaikkoja siellä lisää

on erittäin kannatettava hylkäysesitys

onko vakavissaan hallitus ja asianomainen ministeri että tähän asiaan puututaan koska se takaa sitten siellä alueella kansalaisten säilymisen että ei tätä niin sanottua muuttoa tänne ruuhka suomeen tapahdu

tämä osoittaa sitä että entistä enemmän asiat keskittyvät suuret keskukset hyötyvät näistä asioista ja sen kansalaiset ja reuna alueilla olevat joutuvat kärsimään tästäkin tilanteesta

edellisellä eduskuntakaudella hyväksytty vaalilain uudistus sinänsä oli niin kuin täällä on moni edustaja todennut oikeudenmukainen

ainut että laskentajärjestelmä oli hankala ja se omalla tavallaan oli miinus siinä asiassa mutta tässä olisi huomioitu koko vaalialue ja näin ollen tasaisesti saatu se tulos mikä todella oli kansan tahto ja puolueet olisivat saaneet sen mukaisen järjestelyn

se on täsmäkoulutusta ja näkisin että siinä varmasti kannattaisi ottaa suomen rajojen ulkopuoleltakin mallia

niin kuin täällä useampi edustaja on todennut esimerkiksi maakuntien ääntä ei ole kuultu tässä tai on kuultu mutta sitä ei ole millään tavalla huomioitu sitten kun tätä valmistelua on tehty ja tämä on erittäin ikävä asia kun mietitään että kysymys on näinkin tärkeästä asiasta

kun miettii niin tässä vaalipiirien uudistuksessa on vielä todella niin kuin myös oikeusministeri sanoi asiat kesken mutta toivotaan kuitenkin että vielä järki ja ajatus myös hallituksen kohdalla voittaisi

hän on erittäin pätevä ja asiantunteva henkilö mutta siitä huolimatta se ei näin ole vaan politiikan suunnan täytyy muuttua ja sillä tavalla myös ihmisten aktiivisuus lisääntyy vaaleissa

arvoisa puhemies

täällä ministeri ihalainen kyllä totesi lähinnä juuri näistä yksinyrittävien ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen liittyvistä helpotuksista että meillä on nuorten yhteiskuntatakuu ja sitten vaikeavammaisten mutta kyllä minä näkisin että kun meillä on erittäin paljon kioskikauppiaita ja näissä kauppakeskuksissa olevia yksinyrittäviä ja heille on erittäin tärkeää että he pystyvät pitämään viikolla vapaan päivän etteivät aivan loppuun pala niin tähän ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen kiinnitettäisiin vakavasti huomiota

se on selvä että yksin noissa keskuksissa toimivien yritysten katteet ovat olemattomat ja viikonloppuna yrittäjä kyllä joutuu sen panoksen tekemään koska vieraan työntekijän palkka on erittäin kallista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän selonteon tarkoituksena ja uudistuksen tarkoituksena on ollut että asiat kehittyvät mutta ainakin jossakin asiassa on tultu takapakkia

täällä on käyty mielenkiintoista keskustelua ja arvelin kun hallitus puolustaa näitä lainojen jatkoja ja vakuuksien jatkoja mitenkä monta työpaikkaa näillä turvataan sitten tässä maassa kun puolustetaan kovasti ja sanotaan että meiltä ovat katoamassa työpaikat

otan tämän ympäristöhallinnon tehtävänjaon

tehty kahden organisaation malli jossa avi myöntää ympäristöluvat mutta ely valvoo ei ole osoittautunut toimivaksi malliksi niin kuin me olemme tienneet talvivaaran osalta tämän asian

ympäristöministeriön tekemissä talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmia ja viranomaisten toimintaa koskevissa selvityksissä on tullut esille että aluehallinnon viranomaisten sisäisiä oikeudellisia jännitteitä päätösvallan ja muun puhevallan käytännössä on ollut

arvoisa puhemies

olen myös yksi tämän lakialoitteen allekirjoittaja ja kiitän edustaja eestilää ryhdikkäästä rohkeasta toiminnasta

arvoisa puhemies

tämä tulisikin selvittää loppuun asti mistä on kiikastanut ja miksi ja arvioida mitä ongelmalle tehdään ettei vastaavanlaisia ympäristökatastrofeja pääse jatkossa enää tapahtumaan viranomaisten toimintakyvyttömyyden vuoksi

minun mielestäni on turha suuremmin kiihkoilla puolella ja toisella mutta itse näen että tästä pakosta on päästävä irti ja kyllä tämä on valinnaiseksi kieleksi laitettava

itse tulen itä suomesta ja kyllä minä näkisin mielelläni että siellä olisi mahdollisuutta ennen kaikkea rajan pinnassa opiskella juuri venäjää koska se on meille erittäin tärkeää

muun muassa tohmajärvi jossa on väestöpohjaltaan kaikkein suurin venäläisten osuus on hakenut tätä poikkeusta mutta se ei ole saanut

täällä perusteluissa ihmetyttää ennen kaikkea tullin kielteinen kanta näihin korvauksiin ja vitkuttelu näissä asioissa kun mietitään että aina täytyy ajatella kansalaisten parasta ja tässä ei ole millään tavalla ajateltu näitä asioita

sitten itä suomen koulu joka sijaitsee joensuussa on eri juttu mutta tätäkin silmällä pitäen tätä tasa arvoisuutta tähän tarvittaisiin

arvoisa puhemies

täällä on käytetty mielenkiintoisia puheenvuoroja ja ennen kaikkea se on tullut mieleen kun tässä on puhuttu siitä tiedottamisesta että edellinen hallitus olisi voinut olla paljon aktiivisempi siinä että se olisi kertonut kansalaisille mihinkä ollaan menossa ettei olisi tullut näitä pelkotiloja mistä esimerkiksi viime eduskuntavaalien kampanjassa kun kansalaisia tapasin he kertoivat

arvoisa puhemies

toivon nyt että kun edustaja eestilä edustaa hallituspuolueita tämä asia todella etenee tuolla ja saa laajan tuen

täällä perusteluissa todetaan

tämä on oikeansuuntaista toimintaa ja sitä varten täällä niin kuin edustaja hemmiläkin sanoi olemme lainsäätäjinä että korjaamme niitä lakeja jotka ovat olleet virheellisiä

arvoisa puhemies